tässä mielessä ei ollut oikein hyvänkuuloista se että pääministeri totesi vastikään että meidän päätöksentekomme on rikki

tätä asiaa käsitteli taannoin talouselämä lehdessä toimittaja olli ainola joka sanoi suoraan että ei tässä ole tavoitteena palveluiden parantaminen vaan selkeästi tavoite on poliittinen

pitää tuntea ja tietää se minkälaiseen tilanteeseen investointipäätös tehdään siinä mielessä että on tietty uskottavuus päätöksentekojärjestelmää kohtaan

se näkyy myös siinä että kuntavaltio suhde on tällä hetkellä hyvin problemaattinen

meidän oikeushallinnossamme käytetään tällaista käsitettä kuin oikeusvarmuus

minusta sen voisi rinnastaa myöskin tähän kokonaisuuteen

pitää olla linja mihin pyritään ja on tärkeää se mitä edellä esimerkiksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja brax erinomaisessa esittelypuheenvuorossaan toi esille että on tietyistä linjakysymyksistä yhteisymmärrys yli puoluerajojen

keskeisesti on tuotu esille se että esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen on tuettava tätä kuntarakennetta

arvoisa puhemies

eli tästä kuntien emme

yli puolet monen kunnan menoista yli puolet omaavasta asiasta tehdään väline sähköjänis ajamaan tätä kuntarakennetta kasaan

sosiaali ja terveydenhuollossa on kysymys ihmisten perusoikeuksista

historia tulee osoittamaan että se on epäonnistuneimpia hankkeita mitä on yritetty tehdä menemättä sen yksityiskohtiin

oli aika vakavaa kuunnella kun käy se söi selonteon kehys kehystiedotustilaisuuden jälkeen pääministeri sanoi iltauutisissa että tätä sote uudistusta linjattiin uudelleen ja että yksi peruste oli se että se tukee tätä kuntauudistusta eli vahvistavaa kuntarakennetta

mutta sen haluan todeta että on hämmästyttävää se että kun on todettu että tämä ei nyt onnistu siitä huolimatta väkisin yritetään erityisesti kaupunkiseuduilla viedä päätökseen ja eteenpäin selvityksiä joiden lopputulos on jo etukäteen selvä

arvoisa puhemies

on mielihyvällä todettava se että tässä selonteossa on painopiste suunnattu tulevaisuudessa palveluiden sisältöön ja kehittämiseen eikä niinkään hallintorakenteisiin

hallintorakenteiden muutokset ovat sinänsä välttämättömiä mutta palveluiden sisältö ja toimintatapa on se jolla saadaan jotakin aikaan

kun tähän liittyy sitten esimerkiksi tämä kuntien kuuleminen ja asiantuntijoiden kuuleminen tai kuulemattomuus tässä tulee mieleen se minkä kuulin lainattavan

kyllä niitä tarvitaan ja paras hankkeen myötä reilusti yli sata kuntaa poistui kartalta

yksi arvostetuimpia kuntalain asiantuntijoita maassamme on kari prättälä

hän vastikään kanava lehden kirjoituksessaan käsitteli tätä asiaa ja totesi että hallituksen uskollisimmallekin sotilaalle lienee jo selvinnyt ettei kuntauudistus toteudu

hallitus jatkaa sitkeästi erityisiä selvityksiä kaupunkiseuduilla ja näyttää turvautuvan hallitusohjelman mukaiseen kuntauudistuspuhuntaan toimikautensa loppuun saakka

sama kuva tuli tästä kuntien kuulemisesta

haluan kysyä ministeriltä kun tässä selonteossa on lopussa maininta kaupunkiseutujen pilottikokeilusta tampereen ja turun seutujen aiesopimuksesta

tämä rakennelakiehdotus johtaa selvitysvelvollisuuksiin

nyt oulun seutu joka ei tässä ole mukana mainittu on tehnyt itse juuri tällaisen aiesopimuksen pari viikkoa sitten valmiiksi

kaupunkiseuduille harhautuneiden kuntajakoselvittäjien joukkue jatkaa kuitenkin edelleen työtään kuin ei olisi saanut tietoa siitä että sota on jo loppunut

miten tämä aiesopimus on suhteessa näihin pilottiseutujen tekemiin sopimuksiin

selvitystyö on tehtävä niin että kuntalaiset jo varhaisessa vaiheessa ymmärtävät vahvan peruskunnan edut

uudistusta tarvitaan rakenteellisia uudistuksia mutta rakenteellinen uudistus ei ole taikasana se on paljon enemmän kuin mekaaninen uudistus

ei lähdetä selvittämään vaihtoehtoja ei sitä mitä ratkaisuja tässä olisi vaan selvitysmiehen tehtävä on viedä kuntalaisille ymmärrys että nämä heti varhaisessa vaiheessa ymmärtävät mitä heidän pitää tehdä

meidän taloudellinen tilanteemme on todella vakava ja kun me katsomme talouskasvuennusteita niin kyllä me olemme euroopan häntäpäässä

ja faktoille emme voi mitään

se on ollut hyvä huomata tässä keskustelussa että yhteinen kuva talouden tilanteesta alkaa muodostua kuvat olla lähellä toisiaan niin että se on positiivista mutta ei tässä ole pelottelusta kysymys jos toteamme tilanteen

sitten minä haluan todeta sdplle ja vihreille

tässä on arvosteltu keskustan ratkaisua ja ehdotusta ja sanottu että keskusta esittää himmeliä ja vaihtaa koko ajan

onko siperia opettanut vai mistä on kysymys

vai onko kysymys siitä

sitten se ratkaisu joka esitetään hallinnollisesta näkökulmasta sosiaali ja terveydenhuoltoon on vastuukuntamalli eli isäntäkuntamalli jolla ei ole juridista pohjaa

sen ovat monet oikeustieteen asiantuntijat sanoneet

kun peruspuitelaki hyväksyttiin siinä todettiin että valtionosuusjärjestelmää uudistetaan niin että otetaan huomioon olosuhde ja palvelutarvetekijät ja siihen on hyvin tärkeä syy

kun tämä isäntäkuntamalli pitää rakentaa sillä tavalla että kunnan sisälle rakennetaan tietynlainen kuntayhtymä eli sisälle rakennetaan vielä himmeli niin että ne renkikuntapoloiset pystyvät siellä jotenkin vaikuttamaan ja kun me olemme kuulleet tässä minkälainen himmelistö tulee sitten tästä sotesta kun siellä on erityyppisiä kuntia ja on isäntäkuntia ja joissakin poikkeustapauksissa kuntayhtymä ja sitten ne porukalla muodostavat sen ervan on selkeys kaukana eikä tehoja tule

arvoisa puhemies

meillä suomessa näyttää olevan taipumuksena se että alkoholiongelmia vähätellään

meidän perustuslakimme sanoo näin

julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä

tämän vuoksi koska kuntien perustehtäviin kuuluu järjestää peruspalvelut täytyy myös julkisen vallan tehtäviä antaessaan huolehtia että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet huolehtia tästä tehtävästään

se ei onnistu jos ei meillä ole valtionosuusjärjestelmää joka ottaa huomioon olosuhde ja palvelutarvetekijät ja riittävän hyvin toimivaa verotulojen tasausjärjestelmää

jos tässä olisi joitakinkaan perusteita taloudelliseen tehokkuuteen että ajetaan itsetarkoituksella suuria kuntia niin miksei niitä voi tehdä

sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on tuotu monta kertaa esille se että yksi suurimmista ongelmista sisäiselle turvallisuudelle on alkoholin aiheuttamat haitat

siinä ei ole kysymys mistään epäoikeudenmukaisuudesta vaan juuri näin peruspalvelujen rahoittamisen järjestelmän täytyy toimia

haluan todeta sen että olen monessa yhteydessä ollut tukemassa monia kuntaliitoksia silloin kun ne ovat lähteneet vapaaehtoiselta pohjalta ja on edelleenkin tulevaisuudessa perusteita tehdä kuntaliitoksia mutta niiden tulee lähteä sitoutumisen ja vapaaehtoisuuden pohjalta

meillä on kuntalaisten itsehallinto ja silloin jos yritetään hoitaa tämä voimakkaalla ohjauksella ylhäältä päin niin lopputulos on huono

sitten tässä kokoomuksen taholta kysyttiin päivän mittaan että miten tämä keskustan esittämä ratkaisu olisi pienten kuntien kannalta vahingollinen

juuri pienten kuntien edustajat kannattavat tätä kotikuntamaakunta mallia

kyllä näihin asioihin pitää puuttua

ollessani poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana edellisellä eduskuntakaudella esitin kaksi kertaa että rattijuopon auto niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille takavarikoitaisiin valtiolle rikoksentekovälineenä

puheenjohtaja sipilä otti esille tietojärjestelmähankkeet jotka liittyvät kuntien ja kuntayhtymien toimintaan ja siitä käytiin keskustelua että jos ne päästään uudistamaan niin kuin pitäisi mehän olemme hyväksyneet tietohallintolain jo kauan sitten mutta hallitus on aika hitaasti ja tuloksettomasti tätä kokonaisuutta saanut eteenpäin niin sipilä on todennut useamman kerran että meillä olisi saatavissa parin miljardin säästöt jos nämä tietojärjestelmät toimisivat tehokkaasti ja uudistettaisiin

haluan todeta ensinnä sen että keskusta ei vastusta eikä ole vastustanut kuntaliitoksia vaan kannattaa vapaaehtoisia kuntaliitoksia

tämä hallituksen

sitten kun suhteutamme rattijuoppouden ja siitä aiheutuvat seuraamukset siihen millä tavalla suhtaudumme vaikkapa työpaikoilla tapahtuviin onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin työtapaturmat ovat vähentyneet ja jos on toimittu leväperäisesti niin että työsuojeluasiat eivät ole kunnossa siitä tulee melko

ei rakenneuudistus sinänsä tätä asiaa pelasta

ei sipilä tarkoittanut tietojärjestelmäkustannuksia sehän on väline vaan jos tietojärjestelmät toimivat tehokkaasti meidän terveydenhoitojärjestelmämme toimii sitten niin paljon tehokkaammin että me ja palvelujärjestelmämme saamme ne parin miljardin säästöt

me tarvitsemme rakenneuudistusta mutta kyllä hallituksen pitää arvioida myös tämän vaikuttavuus

ne suhteutamme tämä on sitten rattijuoppoutta juoppouteesi melkoiset seuraamukset niin kyllä tähän asiaan on puututtava

suomalaisen yhteiskunnan yksi ydin on toimiva paikallishallinto

kyllä tämä kansalaisaloite on hyvin perusteltu

jos tämä toteutetaan tällä tavalla niin kuin nyt pakolla meinataan me menetämme yhden kivijalan suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta

minä haluan oikaista tämän ettei jää eduskunnan pöytäkirjoihin kummallisia käsityksiä

monin paikoin siirrytään suoraan aluehallintoon

arvoisa puhemies

edustaja eestilä kysyi tästä voivatko tietyntyyppiset kunnat olla kuntina olemassa jos kunnassa ei ole työssä käyvää väkeä

käytännössä tämmöinen tilanne ei varmasti ole näin koska sitten kyllä ainakin siellä kunnassa ne ihmiset hoitavat niitä palveluita

hallintovaliokunta varsin perusteellisesti asiaan paneutui niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja mäkinen äsken viittasi ja muutti keskeisiltä osilta tätä lakiesitystä ja yhteisymmärryksessä esittelevän ministerin kanssa

arvoisa puhemies

mutta ydinasiahan siinä on se onko se kunta optimaalinen niiden palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen

lain soveltamisessa ja monesti soveltamisohjeissa unohtuu se mitä lainsäätäjä lakia säätäessään on tarkoittanut ja joku pykälä tai pykälän osa alkaa elää omaa elämäänsä

on myös todettava se että on paljon korjattavaa meidän ulkomaalaislaissamme näitä vetovoimatekijöitä on korjattava ja tarkistettava

se ei ole se

edustaja korhonen tässä on se ongelma koko tässä uudistuksessa että mikään tutkimusanalyysi eikä kansainvälinen vertailukaan tue tätä teidän ajatustanne että tällä lailla muodostamalla näitä kuntia taloudellinen tehokkuus paranee

normien purussa on myös tästä kysymys

tämä asia on koko ajan työn alla

tässä on hallintovaliokunnassa parasta aikaa kolme lakiesitystä käsittelyssä ja tässä tulee uusi ja syksyllä tulee turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvä lakiesitys

on erittäin hyvä muistaa ikivanha olaus petrin tuomarinohje että se mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei saata olla lakikaan

sitten vielä tästä verotulon tasauksesta kiinteistöveron osalta vaikka muidenkin verojen osalta

kun tämä hallitusohjelma tehtiin kysyin näiltä ohjelman tekijöiltä että oletteko kuunnelleet asiantuntijoita ja missä määrin

minulle vastattiin että ei eikä tarvita jos ei tämä porukka osaa tehdä hyvää hallitusohjelmaa niin ei kukaan

ei tehdä nyt tästä turhia vastakkainasetteluja mutta haetaan yhdessä ne asiat millä pystytään menettelemään joustavasti

te ette ole kuunnelleet missään vaiheessa asiantuntijoita

tässä edustaja wallin viittasi johonkin räyhäämiseen ja räksyttämiseen

eivät ne asiantuntijat professorit ja tutkijat ole mitään räyhääjiä vaan he ovat virkavastuulla monien tutkimusten ja selvitysten jälkeen analysoineet tätä tilannetta ja mikään niistä tahoista ei tue teidän jättikunta ajatteluanne

siinä todetaan että julkisen vallan käytön tulee aina perustua lakiin ja kaikessa julkisen vallan käytössä on noudatettava tarkoin lakia

näitä on paljon semmoisia yksiköitä jotka ovat eri puolilla ja perustelluista syistä

se ei ole itsetarkoitus vaan se on väline

mutta jos työkalusta tulee itsetarkoitus silloin mennään metsään ja tässä keskustelussa ja hallituksen linjauksessa on näin käynyt

edustaja lindtman puhui hyvin kauniisti mahdollisuuksista ja näin puhui myös edustaja virtanen jonka kanssa olen monista asioista hyvin samaa mieltä

mutta ei hallitusohjelmassa eikä myöskään ministeri virkkusen puheessa ole näkynyt mitään muuta kuin vaihtoehto suuri kunta tai niin sanotuilla syrjäalueilla vastuukunta eli isäntäkuntamalli

on mielenkiintoista ja mieluisaa huomata se että kuntaministerin puheenvuorot ovat pehmenneet tai lientyneet siitä ajasta kun hallitusohjelma on kirjoitettu ja hän siitä kertoi